mutta täytyy sanoa että minulle ainakin on tullut näistä käydyistä hallitusneuvotteluista semmoinen kuva että meille oli luvattu että olisi saatu kaksi kertaa äänestää eu tukipaketteja vastaan ja sitten olisi pitänyt äänestää puolesta

arvoisa puhemies

ja sitten kun me vaalitoreilla lupasimme kansalle että me emme äänestä niitten puolesta emmekä tue niitä niin minun mielestäni siinä on hyvin selkeä peruste ollut miksi ei ole hallitukseen menty

mutta tietysti tämä edustaja myllykosken esille tuoma ilmastopaketti on kanssa yksi semmoinen hullu paketti mikä on kymmenen vihreän edustajan voimin sitonut yli sata kansanedustajaa nykyisessä tai edellisessä hallituksessa tämän ilmastotavoitteen taakse

selonteon mukaan korruptio on vakava globaali ongelma

se on nyt muun muassa suomelle tullut hyvin kalliiksi kun kanadat ja venäjät ja muut isot maat ovat sanoutuneet irti niistä ilmastopaketeista ja ei varmaan suomalaisillekaan ole ollut se etunoja siellä kovin halpaa lystiä

arvoisa puhemies

entistä suurempaa valtaa käyttävän euroopan parlamentin tulisi toimia vastuullisesti ja ratkaisuhakuisesti lainsäädännön laadun varmistamiseksi

suorilla vaaleilla valitun parlamentin hyväksyttävyys kansalaisten silmissä syntyy sen toiminnan ymmärrettävyyden ja sisällön perusteella

käsittääkseni se on lisännyt ilmastopäästöjä myöskin lentokoneitten taholta aika merkittävästi ja minkä verran siihen on rahaa kulunut siinä hommassa ei ole kyllä ilmasto puhdistunut yhtään vielä

parlamentin hyväksyttävyyttä edistäisi ja säästöä synnyttäisi myös se että parlamentti kokoontuisi täysistuntoihin vain yhteen toimipaikkaan kuten se itsekin on linjannut

arvoisa puhemies

siinä mielessä lienee luultavaa että pääministerin mukanaolo on vaikuttanut akatemian päätöksentekijöitten harkintakykyyn ja vaarantanut sen ja samalla vaarantanut myöskin kansanedustajien poliittisen järjestelmän uskottavuutta ja murentanut sekä akatemian että eduskunnan luotettavuutta tutkijoitten silmissä jotka suhteellisen pienillä määrärahoilla ja palkoilla tekevät vuodesta toiseen perustutkimusta joka on monesti kansainvälisellä tasolla ja on mahdollistanut historiassa muun muassa suullisen

uusi

uusi

osiosta

hän ei kuitenkaan huomannut että silloin ei ollut eduskuntaa ja tätä nykyistä sateenkaarihallitusta kunta asioita hämmentämässä

tämän asian käsittely keskeytetä

yksi uusi piirre taksilupajärjestelmässä on se että nyt kun on tullut suuria kuntia monen kunnan kuntaliitoksena esimerkiksi saloon niin taksit ovat syrjäisistä kunnista muuttaneet asemapaikkansa sinne kaupunkikeskukseen

turku nuorten surullisenkuuluisan nokian nousun ja osin myös jos tuijottaa toiminta painottuu kahdeksastoista syyskuuta kuluvaa vuotta pidettävään talousys tämä tuhon

edustaja tölli analysoi ansiokkaasti hallituksen kuntapolitiikan tehottomuuden tämän hallituskauden alkupuoliskolla ja loppukaan ei oikein näytä lupaavalta ellei systeemejä muuteta ja oteta kuntalaistakin huomioon

sitten jos maaseudulta pienemmästä kunnasta mikä on liitetty saloon haluaa taksikyydin niin joutuu maksamaan entistä enemmän kun se taksi tulee sieltä kuntakeskuksesta

tänään se minkälainen on elinkelpoinen kunta joka voisi selviytyä lakisääteisistä tehtävistään on kuitenkin jäänyt enemmänkin vision asteelle

myöskään hallituksen edustajat eivät ole kyenneet selittämään mistä säästöt saadaan kun kuntia yhdistetään

jos muodostetaan suurkuntia niin kulut kasvavat

voitaisiinko tällaiselta sateenkaarihallitukselta muuta odottaakaan

tärkeämpää olisi pyrkiä kehittämään yritystoimintaa pyrkiä parantamaan kunnallista terveydenhoitojärjestelmää

unohtaa ei saa myöskään työttömiä etenkään työttömiä nuoria joille hallituksen pitäisi löytää järkevää työtä josta saisi kohtuullisen palkan jolla voi tulla yhteiskunnassamme toimeen

arvoisa puhemies

se on se että metsäyhtiöt eivät nyt niin kovin korkeaa hintaa puusta maksa ja liikkuu paljon huhuja että tuontipuusta maksetaan huomattavasti enemmän kuin kotimaisesta puusta

mutta nämä tuet metsätalouden harjoittamiseen ovat tietysti tässä tilanteessa erityisen tärkeitä koska metsänomistajien ei kannata hoitotöitä suorittaa jos ei jonkunnäköistä tukea ja korvausta saa siitä työstään

siitä pelkästä puun hinnasta harvennustoimissa ja muissa vaikka sen tekisi itse ei saa tuntipalkkaa eikä työpalkkaa

jos ajattelee että siitä jotain palkkiota tulee niin kyllä ne työt joutuu sitten tekemään ilmaiseksi ilman kelloa ja sitten saa jonkun pienen korvauksen siitä

mutta jonkun verran kuuluttaisin kumminkin sitäkin että myöskin metsäteollisuus on vastuussa siitä että metsät tulee suomessa hoidettua kunnolla ja että sitä kannattavuutta sille metsänomistajalle myöskin löytyisi eikä se olisi pelkästään se puun kasvattaja jolta sitten raakapuu yhteiskunnalle otetaan suurin piirtein ilmaiseksi

arvoisa puhemies

nuo myllykosken esittämät hehtaarimuutokset kolmesta viiteen hehtaariin olivat hallituksen toimesta kyllä erittäin valitettavia

lapissahan peltoalat eivät ole kovin suuria muutenkaan ja siellä eivät helposti lisähehtaareita poronhoitajat löydä mistään

mutta ehkä hallituksella on tavoitteena saada näistä pienimuotoista maatalouselinkeinotoimintaa harjoittavista ihmisistä muuttajia tänne kaupunkiin ja semmoisia ihmisiä joita joudutaan sitten elättämään täällä kaupungissa muiden veronmaksajien kustannuksella

se on tietysti tämä piilopolitiikka mitä tällä nykyhallituksella on näissä maatalousasioissa ja vähän muissakin ollut mikä ei ole tätä virallista ohjelmaa sitten ja mistä tässä salissa ei paljon puhuta

arvoisa puhemies

mutta se on ikävää että suomessa maataloudessa on eu aikana yritetty saada sitä tilojen kannattavuutta ja kasvua siitä että valtion ja eun tuella on tuettu niitä suurempia ja tavallaan pakotettu pienemmät lopettamaan mutta silti ei ole saatu maatiloja kannattaviksi

ne suuremmatkaan eivät ole kannattavia ilman tukia koska suomessa on euroopan unionin halvimmat tuottajahinnat monissa tapauksissa

tavallaan se on osoitus siitä että ei ole saatu sitä maatilaa kannattavaksi vaikka tilan koko on suurentunut

ehkä sitten jos korot lähtevät muuttumaan velat ovat suurempia suuremmat tilat menevät konkurssiin ja sitten ne tilat tietysti pienenevät elleivät ulkomaalaiset osta niitä koska suomesta ei välttämättä löydy maksukykyisiä ostajia sitten niille tiloille

sen mistä päin ruvetaan sitä kelaamaan voi kuvata monella tavalla ja sanoisin ettei välttämättä minunkaan kertomani ole totuus se on vaan yksi näkökulma siihen asiaan

sankelo kertoo toisen näkökulman ja autto ehkä kolmannen mikä voi olla lähempänä sankelon näkökulmaa mutta kumminkin ongelma on se että suomessa maatalous ei ole riittävän tuottavaa

tuotantomäärät ovat tietysti korkeat ja nyt ei puhuta eussa ylituotannosta mutta markkinajärjestelyjä on tehty sitä varten että saataisiin myytyä eun ulkopuolelle tavaraa

arvoisa puhemies

teen seuraavan lausumaehdotuksen

valiokunnassamme on usein

jos lausuma jossa nukuttaa valio kunnas on keskusteltu byrokratiasta ja aika yleinen käsitys siellä on että ryhtyminen eu tarkastajaksi taikka suomessa viljelmien tarkastajaksi on kannattavampaa kuin se viljely

jos ajatellaan niitä tukiakin mitä eusta tulee niin niistä suuri osa menee byrokratian hoitamiseen ja varsinaisen viljelyn tukemiseen jää aika vähän

sen takia muun muassa tämä lausuma on tässä nyt tuotu kritisoimaan sitä että suomessa eivät ole hallitus ja ministerit käydessään siellä brysselissä tuoneet tätä tilannetta riittävän hyvin esille ja on hyväksytty liikaa sitä brysselistä tulevaa lainsäädäntöä vastustamatta sitä sopivissa kohdin silloin kun olisi ollut mahdollista

herra puhemies

investointi ja sukupolvenvaihdostuet sisältävät tulorajat joita etenkin alle keskikoon olevien etelä suomen viljatilojen on mahdotonta saavuttaa

monilla heistä saattaa olla myöskin jokin toinen ammatti jossa tekevät osa aikaisesti työtä että pystyisivät mahdollisesti vieläpä tulevaisuudessa sivuansioillaan laajentamaan tilaansa kohti niin sanottua kannattavaa tuettua tilakokoa

eusta tulee kuitenkin koko ajan lisää eriarvoistavia melkeinpä rasistisia nimityksiä kuten aktiiviviljelijä nuori viljelijä ja pientilatuki johon suomessa ei juurikaan haluta satsata rahaa jotta alalle ei pääsisi ihan kuka vaan mukaan

lisää viihdettä ja parran pärinää ovat aiheuttaneet suomen ja euroopan vihreiden joululahjat ennestäänkin heikosti kannattavalle tai peräti kannattamattomalle viljelylle jota suomen viljelijäväestö kuitenkin vaihtoehtojen puutteessa sitkeästi harjoittaa

nyt sitten hallinnon eri tasoilla ja eduskunnassa käydään keskustelua siitä aiheutuuko näistä toimista lisää työtä ja kuluja viljelijöille

kehotankin etenkin niitä jotka ovat sitä mieltä että ei aiheudu menemään vaikkapa pohjanmaalle tai muualle syvälle maaseudulle kysymään viljelijältä asian oikeaa laitaa

jos kysymykseen tulee vahingossa väärä asenne tai vääriä sanoja työuupumuksesta kärsivä velkaantunut viljelijä saattaa käsittää kysymyksen keljuiluksi ja erehtyä luulemaan tulijaa kettutytöksi tai navetan tai sikalan salakuvaajaksi

herra puhemies

myös kuljetuskustannukset kolminkertaistuvat ja pienten erien kauppa on käytännössä kannattamatonta ellei se jo muutenkin ole erän pienuuden vuoksi ökykauppiaan silmissä hyödytöntä

tällä kaudella maamme hallitus ja maatalousministerimme saavat juosta näiden uusien asetusten ja direktiivien perässä

vaikka kaikkia maksettuja eu tukia ei saada kovallakaan työllä anottua takaisin kaikki tehty työ on kuitenkin poissa suomen oman maatalouden pitkäjänteisestä kehittämisestä ja uusien kannattavampien viljelytekniikoiden kehittämisestä

tämä kaikki johtaa siihen että suomessa euroopasta takaisin saatavat maataloustuet pienenevät ja samalla kotimainen ruuantuotannon kannattavuus koko ajan heikkenee

jotain uutta ja kannattavaa tarvitsisi tehdä siispä toivotan kaikille hallituspuolueiden kansanedustajille ja opposition kollegoille hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta

herra puhemies

toimintaa on tarkoitus kehittää erityisesti paikkakunnilla joilla on merkittävää luonnonvara alaan liittyvää tutkimusta koulutusta hallintoa ja yritystoimintaa

tämä saattaa olla yksi hanke jossa tulevaisuudessa saavutetaan synergiaetuja ja tehokkuuden lisäystä suurella yksikkökoolla yhteistyöllä ja laaja alaisemmalla toiminnalla

tiiviimpi laitosrakenne saattaa helpottaa myös tutkimusinfrastruktuurien ylläpitoa ja kehittämistä sekä tehostaa tietovarantojen ja tilastojen hyödyntämistä

tällä valtionavulla on tarkoitus turvata tasokas sekä alueellisesti ja sisällöllisesti kattava neuvonta mikä omalta osaltaan luo edellytyksiä maataloustuotannon harjoittamiseen koko maassa

resurssien vähentäminen vaikeuttaa koko maan kattavan neuvonnan suorittamisvelvoitetta ja lisäksi palveluhintojen nousu johtaa todennäköisesti siihen että erityisesti nuoret vasta tilanpidon aloittaneet taloudellisesti heikossa tilanteessa olevat maatilat eivät käytä neuvontapalveluita mikä johtaa todennäköisesti huonompaan tulokseen

hallitus väittää kuitenkin että eri alueiden ja tuotantosuuntien kannalla valmistellaan mahdollisimman tasapainoinen tukikokonaisuus josta aiheutuva hallinnollinen taakka on nykyistä kevyempi

jostain syystä suomen maatalouspolitiikassa vain suuri on kaunista ja ajatellaan että suuri tila tarvitsee pärjätäkseen myös valtiolta enemmän tukea siinä missä pienemmän talon isäntä tai emäntä saa mennä tienaamaan lisärahat tilan ulkopuolelta

tukia myönnettäessä aletaan kaavailla malleja joissa tilan ulkopuolelta hankitut tulot katsotaan kelvottomiksi kun arvioidaan tilan elinkelpoisuutta

maataloustukiehtoja laatiessaan hallitus kaavailee malleja joissa tilan ulkopuolelta hankitut tulot katsotaan kelvottomiksi kun arvioidaan esimerkiksi

tilan elinkelpoisuutta investointien tekemisen ja tukien kannalta

kotimaisen luomu ja lähiruuan asemaa ja markkinointia pitäisi parantaa jotta maassamme käytettyjen elintarvikkeiden kotimaisuusaste nousisi

kauppaketjut eivät saisi johtaa kuluttajia harhaan sekavilla ja harhauttavilla käsitteillä

ainakin monien sanojen ja käsitteiden tavanomainen merkitys on alalla laajalti hämärtynyt sillä eihän muutoin kannattavuuden ennallaan pitäminen voisi tarkoittaa tukien supistamisia ja tuotteista saatavien hintojen huomattavaa laskua

petopolitiikka on surkealla tolalla kuten edustaja maijalan ja monien muidenkin edustajien puheista on käynyt selville

ihmisillä on maaseudulla kovin erilainen käsitys siitä miten petopolitiikkaa ja petoja pitäisi kohdella ja miten turvata kotieläinten terveys ja hyvät elinolot

moni viljelijä joka jalostaa ja kasvattaa karjaa kokee menetykset hyvin henkilökohtaisesti kun pitkä jalostustyön tulos on yön aikana syöty laitumella

vahinkojen ennaltaehkäisyyn riittäisi paljon pienemmät summat valtion budjetista jos petomääriä ryhdyttäisiin vähentämään kun ne aiheuttavat vahinkoja

myöskin tulvasuojeluun maaseudun vesihuoltoon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota eikä vain leikata tukia pois kuten nyt on tehty

arvoisa puhemies

tieverkko rapistuu eikä yksityisautoilua siedetä mutta liikenneministeri lienee kuitenkin tutustunut orwellin ajatuksiin

valitettavasti orwellin opit eivät autoilua edistä vaan kaventavat kansalaisten perusoikeuksia

hallituksen panostukset tieverkon ylläpitoon ovat täysin riittämättömät

näyttääkin siltä että lähinnä keskuskaupunkien ympärysalueista huolehditaan mutta muu maa jätetään oman onnensa nojaan

hallituksen veronkerjuuauto näyttää pysähtyneen punaisiin valoihin sillä tieliikenteellä kerätyistä veroista kohdistetaan suuri osa aivan muualle kuin autoilijoiden hyväksi

suomella ei olisi liikenneverkon kanssa minkäänlaisia ongelmia jos verovarat käytettäisiin edes suurin piirtein samaan kohteeseen mistä ne on kerättykin

esimerkiksi mynämäen kunnan alueella sijaitseva palolaistentie on aivan hirvittävässä kunnossa ja liikenneturvallisuus vaarantuu

kapeus mutkaisuus lisääntynyt onnettomuusalttius ja tien rakenne on kasvaneelle liikenteelle ja tonnimäärälle suorastaan kelvoton

tiestä on tehty jo useampia talousarvioesityksiä mutta liikenneturvallisuus ei näytä kiinnostavan sen enempää liikenneministeriötä kuin muutakaan hallitusta

asiantilaa ei voi hyväksyä

tavoite perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen

tavoite on hyvä

liikenneministeri voisi nyt ystävällisesti vastata miten tavoitteeseen päästään kun houkuttimena vaikuttaa talousarvion perusteella olevan tieverkon yleiskunnon heikentäminen